ei eu asetus edellyttänyt mitään tällaista

toisin kuin valtiovarainministeriö ja valtiovarainministeri väittävät suomen ei tarvitse heikentää omaa lakiaan vaan eu asetus toimii itse asiassa päinvastoin se vie muuta eurooppaa lähemmäksi suomea

edustaja niikolle toteaisin että puolueenne on yleensä huolissaan siitä että äärimmäinen uskonnollinen retoriikka saa poliittisia sisältöjä

asetushan vaatii niitä maita joissa arvopaperikeskukset tarjoavat vain yhteiseriteltyjä eli hallintarekisteröityjä tilejä tarjoamaan myös yksilöllisesti eriteltyjä tilejä

verottamattomien tulojen harmaan talouden ja rahanpesun vastainen ohjelma tehostuisi jos omistukset kautta euroopan olisivat suoria ja julkisia kuten suomessa

teille vastauksena riittäköön kirkon ylimmän johtajan arkkipiispa kari mäkisen reaktio jossa hän totesi jo ennen eduskunnan äänestystä että jos tasa arvoinen avioliittolaki hyväksytään se ei vaaranna ihmisoikeuksia eikä lasten oikeuksia

sen sijaan että hallitus nöyristelee kaiken kukkuraksi vääristeltyjen eu määräysten edessä suomi voi edistää veronkierron vastaista toimintaa euroopassa omalla esimerkillään puolustamalla määrätietoisesti suoraa ja julkista omistamista

kun avioliittolaki hyväksyttiin hän ilmoitti iloitsevansa päätöksestä ja tähän iloon yhtyy suuri osa suomen kristillisestä kansastakin

ei voi kuin epäuskoisena ihmetellä tätä oopperaa jossa hallintarekisteröinti tuodaan jälleen eduskuntaan ensimmäisellä kerralla torvet soiden toisella kerralla sammutetuin lyhdyin

olisi luullut että poikkeuksellisen vahva kansallinen tahto olisi velvoittanut suomen hallituksen puolustamaan ja suojelemaan suomen mallia

arvoisa puhemies

toisin kävi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä suomen ja espanjan uusi verosopimus on erittäin tervetullut asia ja on erinomaista että oikeus toteutuu

on selvää että valiokunnan on saatava käyttöönsä kaikki valtioneuvoston valmisteluasiakirjat muistiot ja selvitykset jotta näin mittava satojen miljoonien päätös saataisiin tehtyä

eräs kokoomuksen toiminnassa mukana ollut espanjassa asuva eläkeläinen kovasti protestoi sitä muutosta että eläke verotettaisiin suomessa mutta kannattaa muistaa että hänkin on saanut vähentää verotuksesta eläkemaksut vuosikymmenten ajan joten on vain oikeudenmukaista että vero maksetaan siihen maahan jossa vähennykset on tehty

mutta joka vaiheessa teknologia vanhenee ja uudistuu joten haluan tässä ihan omasta kokemuksesta kertoa että tämä viron yhteisten palveluiden käyttöliittymä kuluttajalle käyttäjälle ei ole suinkaan mikään maailman paras tai edes helppokäyttöinen

yksi euroopan unionin vapaan liikkuvuuden varjopuolia on ollut se että se on johtanut verokilpailuun niin yksilöiden kuin yritystenkin osalta

siihen edellytetään sirukortti erillinen lukija ladattava ja vaikeakäyttöinen ohjelma ja en tiedä oliko omissa korkeakouluopinnoissani joitain puutteita mutta en ole tähän päivään asti onnistunut näitä palveluita käyttämään

tästä ehkä räikeimpiä esimerkkejä on portugalin tekemä nollaverotarjous johon monet suomalaiset eläkeläiset varsinkin vauraat eläkeläiset ovatkin halunneet tarttua

arvoisa puhemies

edustaja tolppanen perusteli perussuomalaisten käyttäytymistä sillä että verotus kuuluu kansalliseen toimivaltaan mutta juurihan täällä salissa on todistettu monella suulla sitä että mitään edistystä näissä kansainvälisissä rahoitussiirroissa ei tule tapahtumaan ilman eun lainsäädäntöä direktiivejä ja asetuksia jotka on pantava toimeen myös kansallisella tasolla ja että suomi itse asiassa laahaa jäljessä monessa asiassa varsinkin siinä tarmossa ja tahdossa

vielä historiankirjoja varten tällainen oikaisu että edellisellä hallituskaudella oli voimassa pankkivero mutta eurooppalaisten järjestelyiden takia siitä sitten luovuttiin ja juuri sen takia ruotsi haluaa korvata sen omalla mallillaan norja haluaa korvata sen omalla mallillaan

näin yhteispohjoismainen yhteistyö siinä tapauksessa varsinkin kun suurimmat pankit danske ja nordea ovat pohjoismaisia on paikallaan ja voimme olla tässäkin asiassa euroopalle edelläkävijöinä

ei meillä ole mitään syytä ottaa esimerkkiä jo nyt toteutetuista ratkaisuista koska ne ovat jo nyt auttamattomasti vanhentuneita ja se haaste jossa tietenkin haluamme kaikki tukea ministeriä on se että löydetään sellaiset ratkaisut jotka eivät ole vanhentuneita jo tullessaan käyttöön

edelleen oecdn uusin ohjelma yritysten välisen veronkierron estämiseksi on yhtä lailla tärkeä avaus niin sanottu beps eli base erosion and profit shifting ohjelma

jos haluamme pitää kansallisella tasolla tämän verotusvallan niin silloin perussuomalaiset ovat enemmän osa ongelmaa kuin osa ratkaisua

vielä loppuhuomautus tuosta makeisverosta

koettakaa päättää haluatteko eurooppalaista lainsäädäntöä joka ratkaisee eurooppalaisia ja maailmanlaajuisia ongelmia vai haluatteko että olemme täällä metsikössä itseksemme ihmettelemässä mihin kaikki verorahat oikein katoavat

on se tietenkin liikuttavaa että perussuomalaiset täällä aina kerta toisensa jälkeen tulevat kertomaan että eu vaatii ja meidän täytyy myöntyä mutta aivan muutama viikko sitten britanniassa pääministeri cameron julkaisi britannian oman sokeriveron

yritysten välinen verokikkailu syö julkisten palveluiden rahoitusta eurooppalaisilta mailta juuri silloin kun julkisia palveluja eniten tarvitaan väestön ikääntymisen johdosta

komissiohan julkaisi viime kuussa veronkierron vastaisen toimenpidepaketin jolla pyritään sulkemaan porsaanreiät joilla eu alueella toimivat yritykset voivat kierrättää keinotekoisesti tulostaan halvimman verotuksen maahan ja eun ulkopuolelle veroparatiiseihin

kansainterveydelliset verot ovat erittäin erittäin tervetulleita ja niitten hyödyt ovat kiistattomia

siihen suuntaan pitäisi mennä mutta hallituksessa ei ilmeisesti lueta edes englantilaisia lehtiä eikä ole katsottu sieltä minkälaisen uuden sokeriveron mallin jonka ilmeisesti britannia on nyt saamassa eussa läpi olisimme voineet tuoda suomeen

luonnollisesti tässä jäsenmailla joitten verotus perustuu vääränlaiseen verokilpailuun on tärkeä rooli ennen kaikkea irlannilla hollannilla ja komission puheenjohtajan kotimaalla luxemburgilla

haluatteko te tällaisen kansanterveyden puolesta positiivisen veron edes säätää vai haluatteko te vain nöyristellä sekä brysseliä että hallituskumppaneitanne

keskustelu päättyi

valtiovarainministerinä ollessaan jutta urpilainen otti määrätietoisesti kansainvälisen verovälttelyn torjumisen suomen linjaksi ja oli kannustamassa koko euroopan unionia toimiin

tätä keskusta vaati aivan oikein oppositiossa ollessaan mutta nyt kun sillä on valta se ei ole halunnut puuttua tähän miljardien porsaanreikään ja veronmenetykseen toisin kuin sdp vaihtoehtobudjetissaan edellyttää

hallitus on siis tähän saakka osoittanut lakiesityksillään että se ei kulje euroopan komission tahdissa verovälttelyn rajoittamiseksi saatikka enää eturintamassa

hallitushan esitti miljonääriveropakolaisten armahduslakia jonka se joutui vetämään pois ja hallitus esitti sijoitusten julkisuutta heikentävää hallintarekisterilakia jonka se joutui vetämään pois surullinen osoitus siitä että veronkiertäjät ovat hallituksen sydäntä lähellä

arvoisa puhemies

tosiasiahan kuitenkin on se että perussuomalaiset ovat mukana hallituksessa joka on toistuvasti tehnyt lakiesityksiä joilla suosittaisiin verokeplottelua ja tulojen pimitystä

näistä esityksistä on vedetty takaisin veronkiertäjien armahduslaki samoin kuin hallintarekisterilaki ja toki jos hallitus olisi vakavissaan yhtä vakavissaan kuin edellinen hallitus ja siellä ennen kaikkea valtiovarainministerit urpilainen ja rinne niin hallitus itse tekisi lakiesityksiä jotka puuttuisivat verovälttelyyn muutenkin kuin eu direktiivien pakottamana eikä jouduttaisi turvautumaan siihen että yksittäinen edustaja joutuu tekemään täällä lakialoitteita

edustaja kalli osoitti kiitettävää rehellisyyttä sanoessaan että politiikkaa tehdään ajassa se aika joka on ennen vaaleja on toinen aika kuin vaalien jälkeen ja te tunnustitte että eläkeläisiä ei ole syytä kohdella yhtä hyvin kuin palkansaajia

euroopan unioni on seurannut suomen aloitetta ja nyt komissio on julkaissut veronkierron estämisohjelman joka nivoutuu oecdn ansiokkaaseen toimintaan

tällöin päästäisiin puuttumaan myös kiinteistöyhtiöiden konserniavustuksiin ja keplotteluun jossa keinotekoisen korkealla korolla siirretään varoja nollaverotuksen tai matalan verotuksen maahan

oppositio oli tuolloin oikeassa sillä ulkomaisilla sijoittajilla on suomessa miljardien kiinteistöomaisuus jonka tuotot kierrätetään suomen verottajan ulottumattomiin

ja sanotaan vielä nämä luvut että tulee varmasti selväksi

nyt kun keskusta on hallituksessa olen odottanut milloin se toteuttaa oman vaatimuksensa myös kiinteistöyhtiöiden keplottelun lopettamiseksi mutta mitään tällaista aloitetta ei ole tullut

sen sijaan on ilmennyt että yksi hallituksen ministeri on perustanut juuri tällaisen kiinteistöalan emoyhtiön matalan verotuksen belgiaan ja itse tunnustanut että tarkoitus oli verosuunnittelu

kun otetaan huomioon miten alhainen äänestysprosentti europarlamenttivaaleissa on niin luonnollisesti nousee mieleen kysymys olisiko näiden vaalien yhdistäminen toteutettavissa koska ajallinen ero ei ole suuren suuri riippuen siitä miten vaaliperiodit nyt sitten kummissakin vaaleissa on määritelty

meillä olisi tässä kaksi vuotta aikaa itse asiassa kolme vuotta aikaa tehdä siihen tarvittavaa lainsäädäntöä jos tällaista tahtoa löytyy ja olisi kiinnostavaa tietää miten ministeri lindström suhtautuu tähän ajatukseen

voiko valiokunta saada käyttöönsä valtioneuvoston päätösasiakirjat muistiot ja selvitykset mukaan lukien esimerkiksi terrafamen juuri tilaaman teknisen selvityksen toiminnasta jotta voimme tämän satojen miljoonien euron päätöksen tehdä asianmukaisilla tiedoilla

kun me täällä edustaja lohen kanssa puhumme niin tiedetään onko äänessä lintu vai kala

eli sen takia tätä tällaista verokeplottelua ei ole saatu siltä osin kuntoon

arvoisa puhemies

kun toista lisätalousarviota käsiteltiin täällä eduskunnassa alkukesästä niin silloin tiedettiin että työllisyysmäärärahat ovat loppuneet tai loppumassa

ja kuten sanoin kyse on miljardien omaisuudesta ja valtavista tuotoista joita minkään estämättä tällaisen muun konserniavustuslain estämättä voidaan siirtää edelleenkin toisiin maihin

olen iloinen jos edustaja lohi vaikuttaa siihen että hallitukselta tulee esitys joka toteuttaa sen mitä keskusta kolme ja puoli vuotta sitten vaati

nyt siis lähes kolmeen kuukauteen ei ole voitu tehdä yhtä ainoatakaan startti ja palkkatukipäätöstä muiden kuin lakisääteisten velvoitetyöllistettyjen osalta

siis nämä luvut ovat yksin uudeltamaalta

en toista itseäni ja aikaisempia puheenvuoroja mutta totean että tämä lakiesitys on osoitus siitä että suomi ei enää ole veronkierron estämisen etulinjassa vaan seuraa oecdn viitoittamalla linjalla ja hyvä että seuraa

no raideliikenne tietysti hallituksen toimesta harvenee muutenkin

avoin tietojenvaihto on olennaisessa osassa rikollisen veronkierron tunnistamisessa ja rikollisten kiinnisaamisessa

kun oli tiedossa että tietojenvaihto nostaa merkittävästi kiinnijäämisen riskiä olikin perin kummallista että sipilän hallitus kovalla kiireellä tarjoili veronkiertäjien armahduslakia

toivon että suomen hallitus esittää mahdollisimman nopeasti ja vakuuttavasti täyden tukensa euroopan komission veronkierto ohjelmalle ja toimii sen mahdollisimman nopean toimeenpanon puolesta

kyllä

mutta koska hallitusta ei työllistäminen kiinnosta sosialidemokraatit esittävät omassa vaihtoehtobudjetissaan tehokkaita toimia työllistämiseen niin että ihmiset voivat siirtyä työstä työhön

edustaja puumala sanoi että opettajat ansaitsevat punaisen maton

hallitus on tässä lisäbudjetissakin varautumassa nopeasti lisääntyvään maahanmuuttoon mutta se miten maahanmuuttajat saadaan kotoutettua suomeen ja suomalaiseen työelämään on ratkaiseva kysymys suorastaan kohtalon kysymys tulevaisuuden suomelle

esimerkiksi ministeri lindströmin eilinen vastaus täällä salissa osoitti alastomasti että hallitus alkaa vasta hiljalleen suunnitella kotoutuksen toimenpiteitä

olen ilolla edustaja lohen kanssa tästä äärimmäisen samaa mieltä

jos hallitus ei vielä tähän lisäbudjettiin mennessä ollut herännyt tehokkaaseen kotoutukseen kielikoulutukseen työhönohjaukseen niin kannattaa ottaa oppia niistä maista joissa on osattu hyödyntää monikulttuurisuutta

pyydän hallitusta esittämään tänä syksynä perusteellisen ohjelman jolla turvapaikan saaneet saavat myös turvallisen työn ja voivat olla mukana rakentamassa suomelle parempaa tulevaisuutta

ja jälleen kerran toisin kuin edustaja tolppanen tässä väittää edellisen hallituksen aikana sekä verovälttelyyn että myöskin mahdollisiin veronkiertorikoksiin kohdistuvan tutkinnan voimavaroihin voimakkaasti panostettiin

esitän tässä toiveen ja vetoomuksen siitä että esimerkiksi konserniverohallinnon ansiokkaaseen työhön taattaisiin riittävät

tuossa vaalikampanjaa käydessä tapasin tietenkin melko lailla paljon eläkeläisiä vaaliteltoilla ja toreilla ja hämmästyin miten pessimistisiä useimmat heistä olivat

arvoisa puhemies

on ilo toteuttaa ministeri stubbin toive siitä että suhtaudumme myötämielellä tähän lakipakettiin ja samalla tuottaa myös pieni pettymys siinä että tämä tuskin kuten edustaja uotila kohtalotoverini verojaostosta totesi herättää leiskuvia intohimoja poliittisesti

moni sanoi että kaikki haluavat heitä mielistellä nyt juuri ennen vaaleja ja tarjoilevat vaalikarkkeja mutta heti kun vaalit on käyty heidät unohdetaan

ikävä tunnustaa että seniorien pessimismi on täysin aiheellista

kaikki näemme tämän että tässä on paljon äärimmäisen tervetullutta sääntelyn trimmausta erityisesti pienyritysten kannalta

erityisen räikeä tämä pettymys on varmasti heille jotka ottivat tosissaan sen että kokoomus viikkoa ennen vaaleja sekä puheenjohtaja stubbin että edustaja zyskowiczin agg ressiivisella kampanjalla kävi pääministeri sipilän tai silloisen puoluejohtaja sipilän kimppuun siitä että hän ei ollut sitoutunut siihen että nostaa eläkeläisten tulotasoa samassa tahdissa kuin palkansaajien käteenjääviä ansioita

jatkotyön kannalta jota siis on luvassa tuleviksikin vuosiksi voisi kiinnittää huomiota ennakkoveroon joka on monen pienyrityksen suuri murhe onko mahdollista muuttaa se tuloperusteiseksi jatkossa

tämä valmis hanke edesauttaa sitä että verohallinto voisi olla paljon nykyistä parempi kilpailuetu suomelle kun houkutellaan ulkomaisia sijoittajia

toisin sanoen tämä aivan juuri vaa lien alla televisioväittelyissä oli kokoomukselle se kaikkein tärkein ykkösteema jolla haluttiin vakuuttaa äänestäjät siitä että tämä on se merkittävin epäkohta ja se ehdottomasti olennaisin asia kuten stubb myöhemmin sanoi ja siinä yhteydessä sanoi

lisäksi niihin liittyy edustajien lehti ja kiuru osoittamia oikeusvarmuusongelmia

toinen tärkeä parannus verotuksen kilpailukyvyn kannalta olisi se että suomi liittyisi kansainväliseen veroriitojen ratkaisumenettelyyn

kuten edustaja viitanen tuossa äsken sanoi tästä asiasta keskusteltiin täällä viime viikolla ja erityisen hämmästyttävää oli se että kävi ilmi että kokoomuksella on tällä hetkellä kolme voimassa olevaa kantaa tähän samaan asiaan siis siihen asiaan joka juuri ennen vaaleja oli se ykkösteema se perusfilosofia se sellainen josta ei tingitä joka on pyhä asia

se on tällä hetkellä naapurimaamme ruotsin valtti ulkomaisten investointien suhteen

nyt siis kokoomuksessa on kolme voimassa olevaa erilaista mielipidettä asiasta joka oli äärimmäisen tärkeä ennen vaaleja joten ei liene kohtuutonta edellyttää että puheenjohtaja stubb nyt sanoisi aivan selvästi mikä näistä kolmesta nyt on se virallinen kanta